kaikkihan sen tietävät että se ei sitä ole

olisiko mahdollista palauttaa savonlinna saaristokunnaksi

kysymys on tietenkin tehottomien yritystukien leikkauksesta mutta käytännössä se tarkoittaa että me panostamme sitten sille puolelle missä saadaan paras hyöty näistä yhteiskunnallisista tuista

tämä on se proggis tässä että pitäisi saada tämä tuulivoimatuki järkevälle tasolle

lain tavoitteiden kannalta nykyinen sääntely ei tästä syystä toteuta työttömän sijoittamista aktiivitoimenpiteiden piiriin tarkoituksenmukaisen varhaisessa vaiheessa

emmehän me voi korvata kivihiiltä tuulivoimalla kun me emme tiedä tuuleeko mutta metsähakkeella ja turpeella me voimme korvata kun me tiedämme että se palaa kattilassa

minulla on kohta varsinainen puheenvuoro mutta täytyy tässä yhteydessä nyt ottaa pikkuisen kantaa tähän vakuusasiaan kun täällä taas kovasti korostetaan niitä vakuuksia

näissä ekp operaatioissa jos puhutaan nyt niin kuin suomen pankin toiminnasta viime vuodelta osana ekpn toimintaa ei siellä ole mitään vakuuksia tälle suomen pankin osuudelle

kun tässä valiokunnan puheenjohtaja toi esille tätä kilpailuneutraliteettiasiaa niin tarkentaisin sen verran että tässä ei ole kysymys kyllä leijonan kesyttämisestä eikä mistään muistakaan vaarallisista ammateista vaan kysymys on sijoitustoiminnan riskinottokyvystä eli siitä kuinka paljon on käytettävissä tasoitusmäärää laitettavaksi siihen puskuriin jota käytetään sitten myöskin vakuutusliikkeen puskurin lisäksi sijoitustoiminnan riskien kattamiseen

arvoisa puhemies

se että nykyinen laki ei mahdollista näiden henkilöiden tietojen antamista kunnille ja te toimiston käyttöön tarkoittaa myös etteivät kunnat voi ennalta valmistautua toimenpiteisiin näiden henkilöiden osalta

kysymys on vaihtoehtobudjetista jossa on erilaisia menoja valtiontalouteen liittyviä menoja ja erilaisia kulupuolen asioita

äsken minä sanoin siitä että kun hallitus korotti arvonlisäveroa sitä ei olisi tarvinnut tehdä jos olisi palautettu kela maksu

mitä sitten target saamisiin tulee niin en olisi ihan niin vakuuttunut siitä mitä edustaja pekkarinen täällä sanoi että sieltä ei tulisi

eli tasoitusmäärän suuruudesta on kysymys ei niinkään leijonan kesyttämisestä ja tätä tasoitusmäärää on eri tavalla eri yhtiöillä käytettävissä

nämä ovat sidoksissa toisiinsa

kun perussuomalaiset eivät olisi korottaneet arvonlisäveroa niin jotta budjettitasapaino siltä osin olisi pysynyt stabiilina me olisimme palauttaneet kela maksun

nyt tällä hetkellä me elämme sellaista tilannetta että koska kela maksu on työn sivukulu niin nyt kannattaa miettiä sitä esitystä hyvin tarkkaan esitetäänkö sitä ollenkaan koska työn sivukuluja täytyy pystyä leikkaamaan

tässä hallituksen esityksessä nyt annetaan sitten säätiöille mahdollisuus kerätä sitä tasoitusmäärää mutta se ei tule koskaan olemaan vertailukelpoinen yhtiöitten kanssa varsinkaan niitten yhtiöitten kanssa joilla on paljon tätä tasoitusmäärää mutta tämäkin tulee sitten maksuna työnantajille

niin kuin on sanottu tässä nyt nimenomaan pientyönantajat maksavat enemmän tätä maksua ja säätiöitten kautta se tulee myöskin sitten maksettavaksi työnantajille

tämän lakialoitteen suhteesta voimassa olevaan sääntelyyn lisäksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain valiokuntakäsittelyssä huomattava on että perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota henkilötietoja koskevan sääntelyn epätäsmällisyyteen ja työ ja tasa arvovaliokunta ehdotti esitykseen sisältyneitä eräitä säännöksiä muutettavaksi

tästä metsäpolitiikasta on aika löysin rantein heitelty juttuja niin kuin edustaja kataja esitti sitä metsäveroa mutta näyttää siltä että kokoomuksen joukkue on nyt järjestäytynyt uudestaan ja maalivahdiksi on pistetty edustaja sankelo

esimerkiksi lappeenrannan imatran savonlinnan seudulla venäläiset peruvat joulun ja uudenvuoden varauksiaan

arvoisa puhemies

siellä on monessa yrityksessä aloitettu yt neuvottelut

vastaan nyt jaskarille tästä että kysymys on pk yrityksistä ja työllistävistä pk yrityksistä

me edellytämme että se ei ole tämä viron veromalli eli jolla kuvataan sitä että ei yritystä veroteta kahteen kertaan vaan verotetaan sitten kun varoja nostetaan yrityksestä pois

arvoisa puhemies

valiokuntakäsittelyn yhteydessä esitetyn valossa kuitenkaan tässä minun lakialoitteessani ehdotettaviin säännöksiin ei ole osoitettavissa minkäännäköistä ongelmallisuutta

minun mielestäni edustaja pekkarisen kysymyskin sisälsi niin sanottua luottamuksellista tietoa ja tämä olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen aihe mutta kun nämä neuvottelut ovat kesken niin käytännöllisesti katsoen siitä on vaikea keskustella

tässä on nyt moitittu perussuomalaisia siitä että vientiteollisuutta isketään voimakkaasti mutta tosiasiassa jos oikeasti on tutustunut tähän perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin näinhän ei ole

se koskee pk yrityksiä

lisäisin siihen kyllä matkailualan

yhteisöverohan koskee sitten suuryrityksiä tällä hetkellä kaikkia osakeyhtiöitä mutta me voimme tehdä niin että siihen tulee mukaan myös työllistämisedellytys eli tätä kautta voidaan sitten lisätä työllisyyttäkin

kun ministeri rinne olette tässä sanonut että hallituksella on jotain toimia tekeillä niin voitteko kertoa ihan mitä konkreettisia toimia esimerkiksi matkailualalle on nyt suunnitteilla jotka helpottavat tätä nykyistä tilannetta

näin ollen tämän lakialoitteen vaikutuksina sekä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain tavoitteet entistä paremmin toteutuisivat tavoitellusti että kunnat voisivat räätälöidä työttömien aktivointitoimia ennakoida ja arvioida työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja

arvoisa puhemies

jotenkin myöskin ministeri koskisen puheesta jäi outo kuva koska hän sanoi että hänellä on vahva usko metsäenergian käytön positiiviseen kehitykseen tehdään sitten mitä tahansa

eli niitä varoja joita yritys käyttää omiin investointeihin tai työllistämiseen tai investointeihin jotka työllistävät niin niitä ei veroteta vaan käytetään näihin kuluihin ja vasta sitten verotetaan kun niitä tulee yrityksestä pois

ja juurikin näin se on että näin se ei toimi että jos tehdään mitä tahansa niin kotimainen energia ja puuosuus siinä kasvavat kuitenkin

kiitos puhemies

ja miksi tämmöinen tilanne on

no onhan se totta että kivihiilen maailmanmarkkinahinta on laskenut sen takia että jenkeistä on löytynyt liuskekaasu mutta en minä laittaisi nyt edellisen hallituksen tiliin kuitenkaan tuota

rajan vetäminen on sitten semmoinen että edustaja jaskarin kanssa voidaan jos ollaan semmoisessa pöydässä jossain vaiheessa tätä miettiä että mihin se raja sitten vedettäisiin

arvoisa puhemies

ei ole kovin helppo määritellä sitä keitä kaikkia tai missä on se pk yrityksen ja suuren yrityksen raja mutta minä uskon että se on sitten lähinnä tekniikkaa

perussuomalaiset ovat tehneet avauksen siitä että neljässä vuodessa autovero poistetaan koska se on eurooppalainen säännöstö jota täytyy suomessakin noudattaa

toisaalta sitten tämä yhteisöveron alennus ei sinällänsä anna kyllä pk yrityksille kovinkaan paljon ei ollenkaan sitten kommandiittiyhtiöille tai muille yhtiömuodoille kuin osakeyhtiöille ja pienille osakeyhtiöillekään se ei anna koska käytännössä kuitenkin yrittäjän on edullisempaa nostaa rahaa yrityksistä palkkatulona

perussuomalaiset eivät pysty sitä yksin poistamaan joten siitä täytyy käydä poliittinen keskustelu muitten puolueitten kanssa miten se rahoitetaan

pääministeri otti esille omassa puheessaan hallinnollisen taakan

arvoisa puhemies

nyt olen kyllä todellakin pettynyt edustaja viitaseen

asiahan on ollut kyllä jo pitkään esillä jo vanhasen hallitus koki paineita yrittäjien taholta siitä että yrittäjillä on liian paljon hallinnollista taakkaa

ei korotettu lisää turpeen verotusta

käytännöllisesti katsoen jos ihan rehellisesti nyt hallituspuolueetkin miettivät ja katsovat tämän perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin tämähän antaa oikeasti yrityksille hyvin paljon ja on kannustin sitten työllistämiseen myös sitä kautta

lähtökohta on se että päätetään ensin että autoverosta luovutaan vaikka neljässä vuodessa ja katsotaan yhdessä ne keinot

sitten me käyttäisimme kotimaista energiaa niin siellä pietarsaaressa kuin jyväskylässä oulussa vaasassa ja monessa muussa kaupungissa

jopa edustaja arhinmäen lauluesitys on minun mielestäni aika rakentava ja positiivinen jos kuunnellaan mitä edustaja arhinmäki siinä lauloi

edustaja lapintietä täytyy sen verran nyt opastaa että pankkiunioni ja pankkivalvonta ovat hiukan eri asioita

pankkivalvonta on yksi osa sitä pankkiunionia

no tässä salissa varmaan kaikkien takki heiluu koska muutoksen tuulet puhaltavat mutta positiivista tässä on se että edustaja arhinmäki ette alentunut niin alas että olisitte puhunut mistään takinkäännöstä vaan ainoastaan heilumisesta ja tämäkin on nähtävä positiivisena asiana

mihin on sitten tultu

se on aivan niin kuin pääministeri sanoi

toisaalta sitten se kun sanoitte ettei ole kysymys pankkituesta niin kyllähän esimerkiksi espanjaan annettiin vakausvälineestä suoraan pankeille tuki ja se on pankkitukea

jos ollaan rehellisiä niin kyllähän me olemme jossain vaiheessa elämää ottaneet pikavipin on lainattu kaverilta tai ystäväpiiristä

onko tämä hallinnollisen taakan lisääntyminen pääministeri kataisen ansiota vai onko se eun ansiota vai molempien

tämä minun mielestäni ei ole sillä tavalla mikään poliittinen asia tai yhden puolueen asia enkä halua sillä millään tavalla keinotella jotain positiivista julkisuutta itselleni tässä

eli kysymys kuuluu

kuinka paljon te näette että tätä hallinnollista taakkaa tulee eusta ja mikä osuus siitä on tällä kotitekoisella hallinnollisella taakalla

ja haluaako oppositio lisätä tämän velkakirjan määrää

tiedän ne taustat miten tätä savonlinna hanketta on alun perin lähdetty viemään eteenpäin ja tiedän myöskin edustaja rajamäen ison ja kovan panoksen tähän asiaan ja kaikkien eteläsavolaisten kansanedustajien panoksen tähän asiaan

valtiovarainministeri urpilainen avauspuheessaan keskittyi ainoastaan ict tukipakettiin ja ict teollisuuden mahdollisuuksiin ja siihen tarpeeseen mitä ict teollisuudelle tällä hetkellä täytyisi tehdä

minä en kannata nykyistä järjestelmää enkä nykyisiä pikavippejä ja niin kuin edellisen kerran tuossa sanoinkin että ongelman ydinhän on siinä että näistä peritään liian kovaa korkoa ja liian kovia perintämaksuja siinä tapauksessa että ei pysty näitä hoitamaan

se on ihan ok mutta kun se rahoitetaan tekesin rahoja leikkaamalla silloin on syytä kysyä onko tässä jälleen kerran se tilanne että siirretään rahoja momentilta toiselle

olisi nähtävä nyt pikkuisen laajemmin kuin yhden teollisuudenalan kautta tämä kokonaisuus

ja toisaalta sitten kun meiltä euroopasta siirtyy teollisuus todennäköisesti sinne kehitysmaihin jotka eivät ole näissä ilmastosopimuksissa mukana niin auttaahan se niitten taloutta mutta toisaalta me romautamme oman taloutemme

olisi pystyttävä nousemaan pikkuisen lintuperspektiiviin ja katsomaan tätä kokonaisuutta niin että tehdään niitä oikeita ratkaisuja mitä voidaan kokonaisuuden kannalta tehdä ja ne pienetkin ratkaisut ovat silloin hyvin merkityksellisiä

arvoisa puhemies

tulin tänne pönttöön kun tämä nyt menee pikkuisen yli minuutin mutta ei kovin paljon

ministeri kertoi näistä kasvun vauhdittamiseksi tehdyistä ensi vuoden ratkaisuista niin kuin tämä enkelirahoituksen mukaan ottaminen ja poistojen tuplaaminen ja t k verotuki

nämä kuulostavat sillä tavalla hyvin tutuilta itselleni että reilu vuosi sitten niitä meidän varjobudjettiimme mietittiin ja oltiin laittamassa

on totta edustaja pekkarinen että varmasti teidänkin ministerikaudellanne on näitä asioita ja monia muita asioita kasvun vauhdittamiseksi mietitty

näistä moninaisista miljoonista tai sanotaan nyt sadoista asioista sitten kerätään niitä vaikuttavimpia ja tämä tukipaketti oli semmoinen jonka me vuosi sitten halusimme tuoda meidän varjobudjettiimme

tässä pankkivaltuuston kertomuksessa ei ole oikeastaan mitään poikkeavaa tuosta vuosikertomuksesta lähes kopio

olemme kyllä tyytyväisiä siihen että se nyt on ensi vuoden puolella mutta niin kuin ministerikin sanoi että taloustoimia ja politiikkaa tehdään ajassa ja nyt on valitettavasti hallitus pikkuisen myöhässä nämä eivät ole enää riittäviä ratkaisuja vaan tämän päälle pitäisi tehdä sellaisia ratkaisuja jotka tukevat myöskin tätä pakettia ja ovat sitten kokonaisuuteen katsoen riittävät

olisin toivonut että tässä vuosikertomuksessa olisi voitu ottaa vähän muutoinkin kantaa suomen pankin toimintaan kuin pelkästään kirjoittaa vuosikertomuksen pohjalta

mutta niin kuin zyskowicz tuossa omassa puheessaan sanoi täällä merkityksellisiä asioita ovat nämä ei voi sanoa epänormaalit liiketoimet vaan ehkä markkinatoimet viime vuodelta

ihan tämän puheeni aluksi edustaja kiurulle haluaisin kommentoida kun sanoitte että tarvitaan tiukkaa sääntelyä tämän osalta ja että sillä ratkaistaan ilmasto ongelmat

pk sektori on tällä hetkellä lievässä rahoituskriisissä

kun tässä on kuunnellut tätä debattia niin minun mielestäni aika olennainen asia on jäänyt aika vähälle huomiolle ja se on nimenomaan venäjän pakotteet ja venäjän laittamat vastapakotteet

jos me otamme tällaisen energiatodistuksen johonkin vaikka kaikkosen mökkiin josta tuli jo kuuluisa niin se otetaan ja mitataan kaikkosen mökin energiatehokkuus ja se on siinä

pankit ovat luonnollisesti tänä aikana varovaisempia kuin aikaisemmin vakuusvaatimukset pankeilla on paljon isommat ja osittain myöskin nämä pankkien pääomavaatimukset vaikuttavat siihen että myöskään pankeilla ei ole sitä antolainauspuolen rahaa niin paljon kuin aikaisemmin

sanoin kyllä siitä että mielellään ei käytetä sitä pakko sanaa koska siinä on niin paljon negatiivista latausta puhutaan mieluumminkin valinnoista

sisältyikö niihin sitten riskejä niin suomen pankki on kyllä moneen kertaan itse asiassa kertonut että näihin saataviin ei sinällänsä sisälly mitään riskejä

tämä kaikki vaikuttaa pk yrityksiin sillä tavalla että käyttöpääomarahoituksen saanti on vaikeutunut

kun me puhumme täällä sitten markkinaehtoisesta maataloustuesta niin tämän rinnalla minun mielestäni tietysti huono asia on kaupan määräävän markkina aseman hyväksikäyttö

nyt se mitä hallitus ja eduskunta voisivat tehdä tämän asian suhteen on tehdä niitä veroratkaisuja joilla pystytään turvaamaan ainakin osittain yritysten käyttöpääomatarvetta

kyllä meidän taloustilanteemme on semmoinen että näitä säästöjä joudutaan katsomaan vähän joka paikasta ja käytännöllisesti katsoen hallitus on tehnyt valinnan että kaikki osallistuvat taloustalkoisiin

minä ihmettelen sitä kuinkahan käy kreikassa tai italiassa

me esitimme ensi vuoden vaihtoehtobudjetissamme tätä viron veromallia jossa yrityksen voittovarat voidaan jättää verottamatta eli yritys vapautetaan yhteisöverosta tietyin edellytyksin

tässä aikaisemmin muun muassa edustaja terho mainitsi venäjän pakotteet ja vastapakotteet ja taisi olla joku muukin edustaja

edellisestä puheesta täytyy oikaista kyllä yksi asia